on ihan onnenkauppaa mitkä yhtiöt ehtivät tähän junaan ja tämän vuoksi toivoisi että tämä aikaikkuna olisi pidempään auki

tällaista vertailuahan tapahtuu vaikkapa korruption osalta

näen että tulevaisuudessa kielikysymysten tärkeys tulee korostumaan kun meillä nousee vähemmistökielien joukkoon yhä useampia vähemmistökieliä

sen sijaan hallitus on tullut järkiinsä ja peruuttaa aikaisempia epäviisaita lykkäyspäätöksiään ja käynnistää sekä savonlinnan että kirkkonummikivenlahti tieosuuden peruskorjaushankkeet

ei pidä väheksyä esimerkiksi venäläisen kielivähemmistön palvelujen tarvetta ja meillä on monia muitakin kieliryhmiä jotka toivovat saavansa palvelua omalla äidinkielellään ainakin kaikkein tärkeimmillä elämänaloilla

tähän yritimme valiokunnassa vaikuttaa mutta hallituspuolueille tämä ei käynyt että asia olisi oikein kerrottu mietinnössä

tämä hallituksen harjoittama veroelvytys sehän rapauttaa meidän perinteisesti voisiko sanoa laajaa ja tiivistä veropohjaamme

suuret pysyvät valtion tulonmenetykset ovat myös ankarassa ristiriidassa niin kuin aluksi totesin sen eun väliaikaiseksi tarkoitettujen elvytystoimenpiteiden tavoitteen kanssa

oys r us to ja herra puhemies

täällä on kovasti väitetty että hallituksen veroelvytys nimenomaan kohdistuu pienituloisiin ja että pienituloisten verotusta kevennetään

suomi lähti tähän lamaan hyvässä kulmassa

meillä oli varaa elvyttää toisin kuin monilla muilla mailla mutta tämä yleiskatteinen veroelvytys olisi voinut olla tehokkaampaakin varainkäyttöä

mutta hyvät kollegat arvoisa puhemies ei kaikkein pienituloisimmilla ihmisillä ei heillä ole valtion verotuksessa verotettavaa tuloa

veronkevennys ei ole se instrumentti millä heidän elintasoaan korotetaan

se olisi ollut tehokasta elvytystä ja tämän kaltaisia kohdennettuja elvytysasioita olisimme toivoneet

hyvänä esimerkkinä sanon sen että hallitus käytti näihin taloyhtiöiden peruskorjauskuvioihin rahaa mielestäni ihan oikein paljon määrämittaisesti ja tehokkaasti

eli maksimielvytysvaralla saatiin minimitulokset aivan niin kuin kansainväliset havainnoitsijat ovat meille kertoneet

silloin voisimme käydä asiallista keskustelua

täytyy myöntää että meidän pitää myös päivittää ajatteluamme oppositiossa olemme sitä tehneet ja tekemässä mutta eräs tällainen suuri lisätulojen saamismahdollisuus sisältyy siihen että kruunu saisi sen mitä kruunulle kuuluu eli harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa

ainoana pienenä positiivisena asiana on tämä käännetty arvonlisäverojärjestelmä joka opposition kovista vuosikausia kestäneestä vaatimuksesta johtuen on nyt eduskunnan käsittelyssä

mutta edelleen puuttuu verovastuun toteutuminen edelleen puuttuu se että verottaja saisi pankeilta vertailutietoja

hallitus ei halua sallia tällaista kontrollia päinvastoin se haluaa luoda tänne harmaat työmarkkinat se haluaa estotta kolmansista maista sallia tänne työvoiman virtaamisen että erilaisissa pahvilaatikoissa ja parakeissa asuva halpa työvoima voisi tehdä suomalaiselle kapitalistille halvalla töitä

valiokunnan pitää päättää

kympin suutari tekee satasen vahingon etenkin tullin ja verohallinnon puolella

tarvitsemme ehdottomasti kahden vaalikauden taloutta tasapainottavan ohjelman

järkevintä olisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ensi tilassa aikaistamalla eduskuntavaaleja

kun meillä on suomen suurin talousasia käsittelyssä yksikään ministeri ei ole tässä salissa käynyt kuin nappia painamassa lusmuilevat täällä talossa eri puolilla kuka kuppilassa kuka ohittaa tuossa käytävällä tämän paikan mutta he eivät ole täällä

se on taktinen veto se on ylimielisyyttä ja sitten näissä olosuhteissa hallitus toivoo että oppositio antaisi tukensa miljardilainan myöntämiselle ulkomaille miljarditakuisiin eurojärjestelmän puolustamiseen ja he eivät edes täällä vaivaudu opposition kanssa keskustelemaan kun meillä on vuoden suurin talousasia käsittelyssä

tämä on pöyristyttävää yli

edustaja

oulussa ylimielisyyttä

käsiteltävä asia liittyy siihen kokonaisuuteen jolla meidän takavuosina varsin tiivistä veropohjaamme rapautetaan ja tällä tavalla menokehystä kierretään

nyt ollaan suhdannetilannettakin hyväksi käyttäen ja myöskin poliittisen johdon kokoonpanoa hyväksi käyttäen toteuttamassa erittäin oikeistolaista politiikkaa mikä sinänsä tähän kansanvaltaiseen järjestelmään tietysti sopiikin koska suomihan on eräs euroopan oikeistolaisimmista valtioista ja jälki alkaa näkyä

olisi kuvitellut että esimerkiksi keskustapuolue antaisi jonkinlaisen arvon kansaneläkelaitoksen pääjohtajan asiantuntemukselle mutta se jäi vain toiveen poikaseksi

kölin alta vedettiin siis pääjohtaja huuhtanen joka varmasti tietää ja tuntee mistä on kysymys

nyt rahoitetaan velalla

meidän talousasioita taitava puhemiehemme sauli niinistö joka on toiminut myös valtiovarainministerinä pitkään on varoittanut turhan löyhästä velanotosta

arvoisa puhemies

asko seljavaaran puheenvuoron johdosta haluan todeta tästä seinäjokioulu rataosuudesta

rahoitusvastuu siirretään hamaan tulevaisuuteen

kuka sitten tietää missä suhteessa kustannukset kenenkin niskaan vyöryvät

on tapahtumassa verovelvollisten kesken aivan valtava uusjako kun hyvätuloisten verotusta kevennetään kelamaksu poistetaan ruuan arvonlisävero poistetaan

nämä ovat pysyviä suuria miljardiluokan tulonmenetyksiä ja rahoituksesta ei ole tietoakaan

on erittäin hyvä että kokoomus alkaa näyttää todelliset kasvonsa kun se vastustaa verohelpotusten kohdentamista pieni ja keskituloisille

tässä selvästi päällimmäiseksi nousee se että suhdannetilannettakin hyväksi käyttäen kerta kaikkiaan vyörytetään asioita läpi

ministeri katainen teille ja teidän puolueellenne oli kynnyskysymys hallitukseen menon osalta että lapsilisät sidotaan indeksiin

olisi kuvitellut myös että kykypuolueena tunnettu kokoomus antaisi jonkun arvon niille tuloksille joita on saatu niiltä alueilta suomessa nämä ihmiskokeet siis on tehty suomessa jotka liittyvät sotumaksujen alennuksiin

odotamme esityksiä

meillä on uunituore mietintö historiallisesti yksimielinen mietintö liikennepoliittisesta selonteosta

onko hallituksella tarkoitus noudattaa tätä eduskunnan täysin yksimielistä kantaa ja niitä kannanottoja jotka tänne on kirjattu

en tiedä oletteko lukenut tätä mietintöä toivon että olette ja ainakin kerrotte että hallitus sitoutuu tähän mietintöön kun tämä on eduskunnan yksimielinen mietintö

heinosen riville

eu talousarviossa lähtökohtana on että toimet ovat hyvin suunniteltuja ja ohjelmoituja

eu talousarvio ei ole kansallisten budjettien kanssa samalla tavoin käyttökelpoinen talouden elvytykseen tarkoitettuihin toimiin joiden tulee olla ajantasaisia väliaikaisia ja kohdennettuja

siis suomen hallitus edellyttää että nämä elvyttävät toimet ovat ajantasaisia väliaikaisia ja kohdennettuja

haetaan tehokkuutta ja laatua suomen hallituksen suulla euroopasta ja meillä yleiskatteisesti roiskitaan asta öhön miljardeja kohdentamatta niitä mihinkään erityisesti ja niin että ne olisivat väliaikaisia kuten suomi ilmoittaa maailmalle

ahde varsin hyvin esitteli mietinnön ja sen yhteydessä hän viittasi myöskin harmaaseen talouteen

nyt on toimittu valitettavasti päinvastoin juustohöylällä on leikattu valvontaresursseja ja tällekös sitten harmaan talouden talousrikolliset nauravat

hyvä jos on ymmärrys voittanut että olette sitä mieltä että kelamaksut on tarkoitus poistaa pysyvästi

kehyksiä tarvitaan

sen sijaan väliaikaisia hyviä hallituksen toimia jotka täyttävät nämä ehdot ovat esimerkiksi asunto ja vuokrataloyhtiölle tarkoitetut peruskorjausavustukset

nyt meillä on kokemuksia siitä miten ne toimivat valitettavia kokemuksia siitäkin miten ne toimivat talouslaman olosuhteissa

näiden kokemusten pohjalta on hyvä ottaa uutta suuntaa ja yrittää kehittää aivan niin kuin valiokunta mietinnössään tuo monia kehittämisehdotuksia esiin tätä kehysmenettelyä

kaikki tietävät että se täyttää väliaikaisuuden ja liikenneinvestoinnit uudet hankkeet suuret investoinnit ovat tyypillisesti väliaikaisia

tässä on mielestäni hallituksen suunnalla reagoitu oikein sanaan väliaikainen

pidän hyvänä myös valiokunnan seitsemää lausumaesitystä tai nehän ovat lausumia jotka eduskunta varmasti sitten edellyttää muodossa tulee hyväksymään

niissä on vipuvaikutuksia toivottavasti paljon mutta aika pieniä joulukaloja ovat tähän elvytyspakettiin nämä menoelvytysmäärärahat verrattuna veroelvytysmäärärahoihin

herra puhemies

orpon puheenvuoron johdosta totean ensinnäkin että tähän kulutusverojen korottamiseen liittyy ongelma joka on hyvin periaatteellinen ja käytännössä suuri

sillä sitten saataisiin maksimoitua vipuvaikutuksia

siinä ei ole progressiivisuutta mukana ja pienituloisten kohdalla se verorasitus on aina suhteellisesti ottaen todella paljon paljon rankempaa ja niiden suhteen tulisi olla hyvin pidättyväinen

nyt tuossa on yhtiövarallisuuden ja rahastojen suunnalla jo suurempi potti kuin mitä valtio pyörittää budjetin kautta vuodessa verotuista sitten puhumattakaan

suomi on hätätilassa

ne ovat normaaliolosuhteissa ihan toimivat mutta nyt ollaan lamatilanteessa

herra puhemies

selonteko on tarpeellinen niin kuin täällä on todettu moneen kertaan ja valiokunta on mietinnössään ihan oikeilla suunnilla ja pinnoilla ja mietintö meneekin selontekoa pidemmälle